kuten mietinnössä hyvin kuvataan niin päästöoikeuksien jaon vertailumenetelmä on suomalaisille lentoyhtiöille epäedullinen

arvoisa puhemies

tällä epäilemättä voi olla seurausvaikutuksia meidän omaan sisäiseen lentoliikenteeseemme

nämä konkurssirikokset tietysti heijastuvat poliisien tutkinta aikoihin ja mielestäni tässä tilanteessa on oleellista että saadaan koko esitutkinta ja rikosprosessi nopeammaksi ja tehokkaammaksi

meillähän on tällä hetkellä jo useita kannattamattomia reittejä joita tuetaan julkisin varoin ja on selvää että monet reitit tulevat jatkossa tarkkailuun

kun te ministeri holmlund sanoitte että talousrikostorjunta on ensi vuonna poliisin painopistealue niin mitä se käytännössä ja konkreettisesti merkitsee

itse en tällä hetkellä lentoliikenteelle näe realistisia vaihtoehtoja

totta kai nopeat junayhteydet olisivat jonkinlainen ratkaisu täällä on puhuttu tästä kokkolan ja joensuun alapuolisesta suomesta niin varmaan täällä nopeat junayhteydet olisivat jonkinlainen ratkaisu mutta meillä ei valitettavasti tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessa ole mitään edellytyksiä nopeisiin junayhteyksiin

oli kovin hämmentävää seurata äskeistä keskustelua ja huomata miten erimielisiä hallitusryhmien kansanedustajat ovat valtionosuusjärjestelmän aivan keskeisistä perusteista

se vaatisi mittavia panostuksia niin ratoihin kuin junakalustoihinkin

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on uudistaa valtionosuusjärjestelmää siten että siitä tehdään nykyistä yksinkertaisempi selkeämpi ja läpinäkyvämpi

nythän tässä esityksessä hallitus esittää että kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettavaan lakiin kootaan valtiovarainministeriön hallinnonalalle eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus sosiaali ja terveydenhuollon esi ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen kuntien kulttuuritoiminnan ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet

tämä merkitsee sitä että tämä alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite valtionosuusjärjestelmän perusteelliseksi uudistamiseksi on supistunut siihen että nyt tehdään pääasiassa vain ne muutokset joita valtionosuuksien yhdistäminen edellyttää

nyt nämä epäkohdat jäävät korjaamatta

tätä suppeampaa lähestymistapaa on ymmärtääkseni perusteltu sillä että niin kuntien kuin yleinenkin taloustilanne on heikentynyt eikä tässä tilanteessa ole perusteita perusteelliselle uudistukselle

tämä ei ole helppo ratkaisu perusteellinen uudistus ja se ei tietenkään kohtele kaikkia kuntia neutraalisti

sinänsä pidän perusteltuna sitä että kunnan peruspalvelujen valtionosuudet kootaan valtiovarainministeriön hallinnon alle

yksittäisen kunnan tai kuntalaisen näkökulmasta tämä hallituksen lakiesitys ei aiheuta muutoksia kuin poikkeuksellisen harvaanasutuissa ja saaristokunnissa

tämän harkinnanvaraisen avustusjärjestelmän ongelma onkin ollut siinä että siitä on käytännössä tullut eräiden kuntien kohdalla pysyvä osa rahoitusta

nyt tämän uudistuksen jälkeen on syytä odottaa että näiden kuntien talouden suunnittelu helpottuu siitä tulee pitkäjänteisempää

mitä sitten tulee kuntatalouden akuuttiin tilanteeseen niin tämä esitys ei tuo siihen mitään apua oikeastaan näitä harvaanasuttuja ja saaristokuntia lukuun ottamatta

kuntien palvelutuotannon turvaamiseksi olisi jo tänä syksynä tarvittu tuntuva lisäys kuntien valtionosuuksiin

mielestäni on välttämätöntä että hallitus ottaa kuntien talousahdingon tosissaan eikä jätä kuntia yksin ongelmineen

kuntien ensi vuoden tuloveroprosenteista ei ole vielä mitään lopullista tietoa mutta uskon että aika monissa kunnissa veroprosentit tulevat nousemaan

arvoisa puhemies

pitäisi huomata myös se että kuntien taloutta tukevilla toimenpiteillä valtio voisi osaltaan edistää talouden elpymistä tässä tilanteessa

euroopan unioni on ollut eturintamassa edelläkävijä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

unionissa on nähty että ilman todellisia toimenpiteitä ilmaston lämpenemistä ei voida estää

kunnat ovat tähän tilanteeseen valmistautuneet jo tekemällä leikkaus ja sopeutumislistoja joihin ed

totta kai olisi huomattavasti helpompi mennä mukaan jos sellainen olisi jo tällä hetkellä mutta sitä nyt ei vaan ole mutta on ihan perusteltua että päästökauppa ulotetaan lentoliikenteeseenkin

mitä tulee sitten suomalaisten neuvottelijoiden toimintaan niin tämä päästöoikeuksien jakojärjestelmähän on tietysti ongelmallinen ja minulla on kyllä se käsitys että suomalaiset ovat parempaa meidän kannaltamme yrittäneet mutta eivät siinä valitettavasti ole onnistuneet

nämä ovat kaikki hyviä ja oikean suuntaisia toimenpiteitä ja keventävät kuntataloutta mutta minulla on kyllä se käsitys että nämä eivät tule tässä vaikeassa tilanteessa riittämään

arvoisa puhemies

hallituksenkin piiristä on aina silloin tällöin tullut puheenvuoroja siitä että yhteiskuntamme hyväosaiset pitäisi saada vahvemmin osallistumaan tämän laman kustannusten maksamiseen

arvoisa puhemies

kunnat tulevat velkaantumaan kunnat tulevat myöhentämään investointeja eli nyt tarvittaisiin kyllä lisää valtionosuuksia valtiolta

verotus voisi olla tähän erinomaisen hyvä keino esimerkiksi pääomatulojen verotuksen korottaminen mutta kyllä tämä osallistuminen voidaan hoitaa myös ansiotulojen verotuksen kautta

mitä sitten arvoisa puhemies tulee budjetin täydennysesitykseen olen tilannearviosta ministeri pekkarisen kanssa hieman eri mieltä

niitä minun käsittääkseni jossain määrin on luvassakin mutta ne on sidottu maltilliseen palkkaratkaisuun ja tässä voi käydä niin että tämä palkkaratkaisu siirtyy mahdollisesti ensi vuoden puolelle

vaikka me kaikki tiedämme että tulevina vuosina me joudumme korottamaan veroja niin keskellä tätä syvintä lamaa hallitus on edelleen antamassa veronkevennyksiä muun muassa meidän suurituloisillekin

kun katsotaan viime aikojen luottamusbarometreja teollisuuden osalta niin kyllä kaikkein synkeimmät näkymät ovat rakentamisessa ja rakennusteollisuudessa

se merkitsee sitä että ensi syksynä kunnat tulevat korottamaan veroprosenttejaan melko paljon ja melko takuuvarmasti

tässä mielessä olen erittäin pettynyt siihen että tässä hallituksen niin sanotussa elvytyspaketissa rakentamiseen kohdistuvat toimenpiteet ovat sangen vaatimattomia ja ne tulevat liian myöhään

sillä ei olisi myöskään mitään negatiivista vaikutusta kulutuskysyntään mutta se omalta osaltaan olisi keventämässä valtion velkakuormaa

yritysrahoitusta koskevat esitykset ovat hyviä

jos tässä tilanteessa haluttaisiin olla solidaarisia jos otettaisiin huomioon veronmaksajien veronmaksukyky mikä on keskeinen verotuksen periaate niin silloin ei todellakaan ole mitään perusteita alentaa suurituloisimpien verotusta

tällä hetkellä niin vientirahoitusta kuin finnveran takauksien laajentamistakin tarvitaan ne ovat välttämättömiä

itse asiassa valtion erityisluottolaitosten on otettava aktiivinen rooli jos pankkiluototus ei toimi

arvoisa puhemies

vera oyn veraventure oyn ja teollisuussijoitus oyn osalta olisin ollut kyllä hieman runsaskätisempi pääomittamaan niitä

opetus ja koulutuspalvelut ovat maksuttomia terveyspalveluissa maksujen ylärajat ovat tarkkaan säädeltyjä mutta vanhuspalvelujen ja teknisen toimen palvelujen hinnoittelussa on liikkumavaraa

haluan ensin todeta sen että sosialidemokraattien esittämä malli on oikeudenmukaisempi kuin hallituksen esittämä malli

sinänsä tässä tilanteessa tietysti pitäisi keskustella siitä ovatko mittavat veronkevennykset velaksi perusteltuja olisiko parempia tapoja taata ostovoiman kehitys ensi vuonna

mutta kunnat eivät hyötyneet euroakaan näistä korotuksista koska valtio imuroi korotukset kunnilta pois

mielestäni esimerkiksi tulonsiirtojen kohdentaminen lapsiperheille veronkevennykset pienituloisille olisivat parempi malli

mielestäni jo tuolloin oikeus ja kohtuus olisi ollut että maksujen korotukset olisi osoitettu vahvistamaan kuntien taloutta ja täten lisätty kuntien mahdollisuuksia tuottaa laadukkaita terveydenhuoltopalveluja

tämä hallituksen esittämä kevennys suosii selkeästi suurituloisia

itse asiassa tämä silloinen korotusoperaatio oli kunnille miinusmerkkinen koska lisäkuluja aiheutui muun muassa atk kulujen lisääntymisestä kesken kesäkauden

eli nämä luvut puhukoot puolestaan

näyttää myös siltä että hallituksella on varsin ruusuinen käsitys veronkevennysten vaikutuksesta kulutuskysyntään

kaikkinensa meidän maksulainsäädäntömme kaipaisi kokonaisuudistusta sillä nykyinen lainsäädäntö on aivan liian epälooginen ja tulkinnanvarainen

myönnän kyllä että on helpompi tehdä objektiivinen arvio hallituksen talouspolitiikasta sen mahdollisista virheistä siinä vaiheessa kun aikaa on riittävästi kulunut ja kun on tarpeeksi vettä virrannut tammerkoskesta

mitä sitten tulee matkakuluvähennyksen omavastuuseen ei sitä ei ole siihen ei ole perus tai sen korottamiseen ei ole perusteita kuten me sosialidemokraatit olemme vastalauseessamme todenneet

kuten täällä on todettu nyt hallitus on nostamassa jo toisen kerran tämän hallituskauden aikana pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja

itse asiassa asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset ovat tulonhankkimisesta aiheutuvia kuluja jotka pitäisi voida vähentää verotuksessa kokonaan

tällä hetkellähän tilanne on se että suuri osa palkansaajia jää ilman matkakuluvähennyksiä korkean omavastuun vuoksi

nyt odotetaan että maailmantalous pääsee tasapainoon ja pieneen kasvuun tämän vuoden aikana

tässä samassa yhteydessä muutetaan eläkettä saavan hoitotuen säännöksiä siten että hoitotukea on mahdollista saada myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa

pankkijärjestelmä onnistuttiin pitämään pystyssä deflaatioltakin on vältytty

komennustyötä tekevien verotuksen osalta hallituksella olisi ollut nyt tuhannen euron paikka pistää tämä asia kuntoon

vaikka tässä tehdään pieniä oikean suuntaisia täsmennyksiä niin lopputulos on kovin vaatimaton ja merkitsee uskoakseni sitä että työvoiman liikkuvuus tulee vähenemään

siitä on esitetty hyviä laskelmia vastalauseessa ja olen nähnyt muitakin arvioita siitä että hoitotuen muutos yhdistettynä asiakasmaksujen korotukseen merkitsee sitä että alinta ja tulotasosta riippuen usein myös keskimmäistä hoitotukea saavien asiakkaiden käytettävissä olevat tulot alenevat

pankkiirien bonukset ovat jo joutuneet tiukkaan syyniin

pankkien kriisinsietokykyä lisätään pääomavaatimuksia tiukentamalla

mielestäni hallituspuolueiden olisi tässä asiassa pitänyt erityisen herkällä korvalla kuunnella niin ekn teknologiateollisuuden kuin työntekijäjärjestöjenkin asiantuntijoita

nämä nyt ovat lähinnä finanssimarkkinoita koskevia toimenpiteitä

bruttokansantuotteen voimakas supistuminen viime vuonna näkyi täällä meillä työllisyyden voimakkaana heikkenemisenä

tässä mietinnön vastalauseessa käy selkeästi ilmi että tämän lakiesityksen hyväksyminen heikentää merkittävällä tavalla edunsaajien asemaa

vertaaminen kakkosasunnon verovähennysoikeuteen ei myöskään toimi sillä komennustyö voi olla hyvinkin lyhytaikaista eikä tällaisia tilanteita varten lähdetä hankkimaan kakkosasuntoja

työllisyys on edelleen tämän vuoden aikana heikentynyt ja huolestuttavana uutena piirteenä siinä on se että pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt kasvuun

minun mielestäni onkin perusteltua yhtyä vastalauseessa esitettyyn kritiikkiin ja kaikkien kannalta olisi paras ratkaisu jos tämä asia palautettaisiin uudelleen valmisteluun

teolliset työpaikat ovat viimeisten puolentoista vuoden aikana voimakkaasti vähentyneet

etenkin erilaisissa huoltoseisokkitapauksissa pitkät päivät ja komennuskohteissa yöpyminen saattavat olla ainoa mahdollinen vaihtoehto toteuttaa sovittu huoltotoimenpide sovitussa aikataulussa

metsäteollisuuden tuskaa hallitus ei ole millään tavalla pyrkinyt lieventämään se on saanut kärsiä vaikeutensa yksin

onneksi telakkateollisuuden osalta on kyetty rakentamaan toimenpidekokonaisuus joka toivon mukaan auttaa telakkamme pahimman ajan yli

jos laki hyväksytään nyt esitetyssä muodossa sillä uskoakseni on negatiivinen vaikutus erityisesti telakkateollisuuden mutta myös muun metalliteollisuuden kilpailukykyyn

arvoisa puhemies

haluan vielä todeta että on välttämätöntä että komennusmiesten verotuksen huojennusta jatketaan vastalauseessa esittämällämme tavalla

mielestäni tilanne oli kylläkin se että hallitus heräsi sangen myöhään karuun arkeen ja lähti kovin verkkaisesti elvyttämään talouttamme

sinänsä on mielenkiintoista huomata että alun perin hallitusohjelmaan kirjatut veronkevennykset motivoitiin perusteltiin rakennepoliittisina toimina

elvytyksen yksi keskeinen tunnusmerkki on tilapäisyys ja hyvä suhdannetoimenpide ei aiheuta pysyviä muutoksia

ne ovat myöskin tehoton tapa elvyttää

mielestäni hallituksen elvytyspolitiikassa juuri julkiset investoinnit ja kuntatalouden tukeminen ovat jääneet aivan liian vähälle

tunnustusta haluan antaa hallitukselle nopeista toimista yritysrahoituksen saatavuuden turvaamiseksi ja rahamarkkinoidemme toiminnan käynnissä pitämiseksi

mutta vaikka tällaista positiivista kehitystä on tapahtunutkin esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon osalta niin turvallisuustilanne afganistanissa on edelleen äärettömän heikko ja sisäinen turvallisuus on kuitenkin perusedellytys niin talouden kuin ihmisten toimeentulon kehittymiselle

arvoisa puhemies

menneiden lamojen tärkein opetus mielestäni on ollut se että työttömyyden nousua on torjuttava välittömästi kaikin mahdollisin keinoin